varmasti paikallisia esimerkkejä on monia ja näin toimitaan mutta sitten kun aikaa kuluu saattaa tulla kuntiin sellaisia virkamiehiä jotka eivät muista niitä puheita mitä kuntaliitoksen yhteydessä on sovittu

tämän lain täytäntöönpano on odotettu jotta riittävät riittävän kattavaksi myöskin tutkitut perheet tutkitut tiedot tulisivat pesin ja toimenpiteisiin voitaisi ryhtyä pikimmiten tapahtumien tutkintalautakunnan tehtävänkuvaa varsin kattava ja laaja ja poimi sieltä lähinnä lähinnä oppilas ja opiskelijahuoltoon liittyvät sosiaali ja terveyspalveluihin liittyvät viihtyvät ja tarkastelut jotka joita pidän erittäin tärkeänä on tärkeää tää on tosi laitoksissakin poikkeusolojen valmiuksia ostetaan näitten traagisten tapahtumien vuoksi ja oppilaitoksissa on valmiuksia erilaisten ei muidenkin kuin esimerkiksi palo ja pelastustoimen toimen tehtävän kuvan hoitamiseen ja on tärkeää ja oppilaitten kannalta myös vino katto pääopetushenkilökunnan ja viranomaisten yhteistyön kannalta valiokunta on nostanut esille ei tiedotusvälineiden toiminnan tarkastelu on aina aiheellista on tärkeä ja tarkastella sitä ei syyttele vaan vain niin että tiedotusvälineet saavat tarvittavan tiedon jakavat sitä ettei pää mutta myöskin jää ajattelen näitä tapahtumia ei siltä kannalta että viranomaisten tehtävä on myöskin omat omalla tavallaan suojella ja eyn suojella nuoria ja asianomaisia ja eija

ja näin ollen niiden ihmisten äänet jotka ovat voineet vaikuttaa omaan lähiyhteisöönsä itsenäisen kunnan tai itsenäisen seurakunnan aikana vähenevät

pidän hyvin tärkeänä sitä että kansalaiset voivat neuvottelukuntien kautta jotka voivat uudessakin laissa poliisilaitoksen yhteydessä toimia poliisineuvottelukuntina vaikuttaa turvallisuuden hyväksi juuri omien kokemusten pohjalta ja omien toivomusten pohjalta

se että tällä hetkellä kuitenkin tehdään myös jonkin verran metsäkauppoja noin puolet vähemmän kuin normaalisti mutta niitä tehdään johtuu siitä että meillä on voimassa tämä hallituksen esittämä ja eduskunnan päättämä verohuojennus jolle minä esitän nyt jatkoa

vastaavasti seurakuntiin saattaa tulla semmoinen luottamushenkilöpolvi joka ei enää muista mistä on ollut kyse kun kuntaliitosta tehdään

ei siellä enää terveysasemaa tarvita kyllä sen koulun voi sulkea ei siellä enää tarvita sosiaalitoimistoa ei tarvita enää kelan sivuvastaanottoa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ministeri anu vehviläiselle asianomaisena ministerinä on annettava täysi tunnustus erittäin vaativan ja työntäyteisen joukkoliikennelakiesityksen osalta

se että se on nyt voimassa mahdollistaa sen että vielä metsäkoneet tekevät myös nyt tehtyjen kauppojen hakkuutöitä ja vielä on kuorma autoilla siellä kuljetettavaa

silloin hänelle sanotaan että hän on innovatiivinen kehityskykyinen henkilö joka vielä voidaan palkitakin voi saada jonkun sopivan kunnallisen luottamushenkilöpaikankin tästä

esa lahtela toi esille todellisen demokratiavajeen mikä liittyy sitten näihin uusiin paras lain erilaisiin himmeliratkaisuihin mutta

asiahan on vaatinut paljon työtä nimenomaan liikenneministeriltä koska tähän asiaan liittyi hyvin monia riskitekijöitä

kysymys on ambulanssin tasapuolisesta saatavuudesta koko maassa ja ensivasteen tarkoituksenmukaisesta toiminnasta

jopa suorastaan perheyrittäjyyteen perustuva linja autoliikenne pelkäsi oman alansa tulevaisuutta mutta ministerin tehokkaitten ja tuloksekkaitten toimien tulosta on se että meillä on nyt tämä esitys joka on ilmeisesti monen kompromissin summa ja tyydyttää kaikkia osapuolia ja mitään olennaisen merkittäviä tekijöitä jotka saattaisivat heikentää liikennettä ei tässä ole mutta sitä vastoin tämä antaa mahdollisuuksia

hallintovalion dr

kotikaupungissani keuruulla meillä oli eilen illalla yhdessä multian kunnanhallituksen jäsenten kanssa yhteinen hallitustason palaveri jossa pohdittiin juuri näitä kysymyksiä

onneksi bioenergiapuoli toimii paremmin

kun tuon tätä kritiikkiä esille niin minä haluan sitä että kunnat olkoot minkä kokoisia alueeltaan tai väkimäärältään tahansa voisivat olla semmoisia että ihmiset asuivatpa missä päin sitä kuntaa tahansa voisivat kokea sen omakseen

mutta juuri näkyvällä poliisin läsnäololla yhteiskuntasuhteilla koululaisvierailuilla ja järjestövierailuilla on hyvin suuri ennalta ehkäisevä vaikutus

arvoisa puhemies

siellä kuitenkin on koneille töitä ollut mutta niin kuin totesin metsäkoneitten valmistajat ovat todenneet hyvin menestyvät valmistajat maailman parhaita metsäkoneita tekevät vaikeuden ja tämä on heijastunut koko metsäklusterille vaikeutena

käsiteltävä hallituksen esitys haluaa parantaa paikallistason julkishallinnollisten yhteisöjen niin kuntien kuin seurakuntien taloudellista ahdinkoa joka tällä hetkellä on ja näyttää siltä että ahdinkoa riittää vielä tulevillekin vuosille